jos puhutaan säteilystä niin se säteily ei varmaan häivy ihan muutamaan päivään ja voin sanoa että niissä pienissä väestönsuojissa mihinkä on tarkoitettu muutama kymmenen henkeä minä veikkaan että siellä ei montaa päivää enempää viihdy se porukka joka sinne justiin mahtuu

kun suomessa on muutenkin jo kalliita asuntoja niin näen että tämä on erittäin hyvä mitä hallitus esittää että korotetaan näitä rajoja

arvoisa puhemies

valtionvarainministeri katainen toi puheessaan esiin että valtiovallan on huolehdittava yritysten toimintaympäristöstä siten että yritykset voivat työllistää

mielestäni tämä on todella tärkeä asia sillä vain korkealla työllisyysasteella suomi voi tulevaisuudessa pärjätä tukemalla kasvuyrityksiä esimerkiksi finnveran kautta ja houkuttelemalla nuoria yrittäjiksi

jokainenhan meistä tuottaa jätettä ja näin ollen on asiakkaana eli on pakkoasiakkaana niin sanotusti jollekin yhtiölle

arvoisa puhemies

outi mäkelän aloite on mielestäni erittäin hyvä

taloustilanne ja tulevan vuoden budjettinäkymät ovat kovin erilaisia kuin vuosi sitten

kaikkihan me tarvitsemme liikuntaa ja mielestäni tämä loisi uutta yrittäjyyttä ja varsinkin pienemmille paikkakunnille eli varsin kannatettava lakiesitys

osalla yrityksistä on taloudellisia vaikeuksia

budjetissa turvataan valtakunnallisen kosteus ja hometalkoiden rahoitus

tätä tukee esitys jossa rakennusalan työttömille ja lomautetuille tarjotaan muuntokoulutusta korjausrakentamisen osaajiksi

arvoisa puhemies

en tiedä onko asia niin mutta toivottavasti jotain pienimuotoista konetoimintaa siellä voisi jatkaa eli se ei varmaan haitaksi olisi

arvoisa puhemies

on erittäin hyvä että tähän otetaan näin voimakkaasti kantaa koska tämä harmaa yrittäminen vie kyllä leivän rehellisiltä yrittäjiltä

mutta sanoisin näin että ainoa todella tehokas keino tähän on se että meillä on lisää tarkastajia ja valvojia jotka käyvät oikeasti työmaalla

eli he näkevät mitä siellä tapahtuu ja keitä siellä on ja se on myös pelote siihen että tarkastuksia on joita tällä hetkellä on aika vähän

arvoisa puhemies

hallituksen esitys arvonlisäverolain muuttamiseksi on erittäin kannatettava